kaikesta on etsittävä niitä säästöjä mitä tässä yhteisessä hankkeessa tarvitaan

kiitoksia ministerille esittelystä mutta täytyy todeta heti että en ole kovin tyytyväinen tähän esitykseen

elikkä kun oli tarkoitus että koko valtakunnan alueella olisi hankkeita joko maantie tai rautatiehankkeita niin ne on siirretty nyt tänne etelä suomeen

ukkola puhui että koulutuspaikkoja on todellakin ehkä annettu väärille aloille ja pitäisi antaa niille aloille joilla tarvitaan työvoimaa tällä hetkellä

ennen kaikkea kaivostoiminta tällä hetkellä kaipaisi hyvinkin paljon mainareita

ja niin kuin edustaja itsekin äsken totesi meillä lohi nousee mutta ei tämä luonnonsuojelusta johdu vaan se johtuu siitä että on annettu lohelle mahdollisuus tulla sieltä mereltä nousta ja sitten se tulee sinne kalastettavaksi

tosiaankin kansalaisten oikeusturva on ollut uhattuna tässä

eri tuomioasteitten toiminta ei ole ollut tehokasta

se on osin johtunut käräjäoikeuksien käsittelyvajauksesta elikkä nämä esitutkinnat ovat olleet vaillinaisia ja se on sitten ruuhkauttanut tietyllä tavalla hallinto oikeutta

ollaanko tässä pääsemässä eteenpäin

tämä on varmaan semmoinen alue missä kaikilla valtionhallinnon alueilla täytyy pyrkiä parantamiseen ja tekniikan tehostamiseen

kun kumminkin pyritään paljuselleistä eroon ja pelsolla ei ole paljusellejä ja saniteetti on todellakin tärkeä asia se että päästään parempiin tiloihin niin mikä on tämä pelson tilanne sitten kokonaisuutena

tähänkin saakka on pysynyt meidän luonto monimuotoisena niillä alueilla missä on ollut vapaa metsästysoikeus ja riista on ollut monipuolista

onko senaatti kiinteistöt aiheuttamassa sitten tämän pelson lakkauttamisen

tässä meitä oli muutamia muutama viikko sitten maanpuolustuskurssilla ja täytyy sanoa että kyllä saatiin aimo annos tietoa tämän hetken tilanteesta

tämä vapaaehtoinen maanpuolustustyö nousi kyllä siellä hyvin merkittävästi esille nyt varsinkin tässä tilanteessa kun tätä uudistusta tehdään

näistä materiaalihankinnoista haluaisin kysyä ministeriltä

miten näette että tässä tilanteessa materiaalihankinnat ovat mahdollisia kun kestää ensinnäkin esimerkiksi investointien päätösten voimaan saattaminen ja sitten ne tilaukset

aivan samaan asiaan kiinnittäisin huomiota

nämä ampumarata alueet siellä ovat puolustushallinnon omistuksessa olleet ja siellä ovat kumminkin metsästysseurat pystyneet niitä käyttämään

arvoisa puhemies

mutta ihan tähän suomen ja venäjän lähiyhteistyöhön täytyy tietysti yhtyä siinä mielessä että sinne tarvittaisiin lisää rahaa

niin kuin tiedämme ei tahdo moskovan suunnasta rahaa tuohon rajan pintaan löytyä ja sen takia meidänkin täytyy ottaa siitä vastuuta omalta osaltamme

tämänhetkinen yhteistoiminta naton kanssa on aivan riittävää ja se antaa meille turvatakuut tällä hetkellä

näihin rauhanturvajoukkoihin ja operaatioihin osallistuminen on vähän kaksipiippuista ja ennen kaikkea painopistettä minun mielestäni pitäisi siirtää siviilikriisinhallintapuolelle ja sitä kautta koulutusta ja opetusta

minä väitän että jos olisi ollut suomessa pitkäjänteinen rautatien kehittämisohjelma niin meillä olisi tällä hetkellä rataverkko kunnossa mutta sitä ei ole ollut

tietysti on sillä tavalla merkitystä kaikella rauhanturvatoiminnalla että pakolaisuutta pystyttäisiin hillitsemään ja pakolaisia ei tulisi suomeen ja pystyttäisiin näitä kriisejä sillä tavalla turvaamaan ja ennalta ehkäisemään

ennalta ehkäisevään pitäisi painottaa enemmän

debattipuheenvuorossa edustaja tiilikainen väitti ettei savonlinnan keskusta hanketta ole otettu huomioon selonteossa

sen takia siinä olisi suomen valtiollekin säästöjä

veronmaksajien rahojahan siellä käytetään näihin kaikkiin edellä mainittuihin asioihin

arvoisa puhemies

on todella myönnettävä että on yksilöllisiä eroja

toivoisin että liikenne ja viestintävaliokunta ottaa tässä nyt sitten kantaa tähän kysymykseen

arvoisa puhemies

minäkin haluan vielä lähialueyhteistyöhön sanoa sen verran että meillähän on kainuuna erittäin paljon tekemistä kostamuksen kanssa ja karjalan tasavallan kanssa

heidän kanssaan tämä yhteistyö on ollut erittäin hyvää

mutta sitten tässä on se ongelma että moskova tahtoo määräillä aina näistä asioista mitenkä siellä toimitaan ja ennen kaikkea lähialueyhteistyörahoista

siihen suuntaan pitäisi toimia että moskovastakin ymmärretään tämä lähialueyhteistyö ja kun on ministeri paikalla niin toivon että ministeri vähän kävisi läpi tätä mitenkä tämä rahoitus toimii

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä on viitattu tähän savon rataan ja tällä hetkellä tehdään pieksämäen ja kuopion välillä merkittävästi pölkyn vaihtoa ja perusparannusta elikkä tällä tavalla viedään tätä tasonnostokorotusta ja on mahdollista sitten

ennen kaikkea tämä on erittäin tärkeä harvaan asutuilla seuduilla minne tuokin oulu ja pohjois lappi viittaa

se on erittäin hyvä asia

alle kymmenen vaunun ryhmiä ei oteta

eihän tämä ihan sillä tavalla mennyt kun me siinä valtiovarainministeriön seurantaryhmässä olen muuten siinä jäsenenä tätä asiaa tarkastelimme

kuntien tahtohan oli että tämä olisi vakinaistettu ja tätä olisi voinut tietysti muuallakin ottaa käyttöön mutta asiat eivät aina ole niin yksipuisia

mutta ensin sanoisin sen että siis kainuulla ei oikeastaan muuta mahdollisuutta ole ollut kuin tämä ratkaisu millä on pystytty toimimaan

koska on niin suuresta alueesta kysymys kuin melkein belgian pinta alasta niin se ei yhtenä kuntana olisi toiminut

se tuli esille hyvin tässä

tämä on semmoinen asia mikä täytyy tietysti kuntien ja kuntayhtymän nyt sitten laittaa kuntoon nämä niin sanotut lähipalvelut elikkä tarkoitan nyt lähinnä tämmöisiä neuvola ja neuvolaan liittyviä palveluja

tällä tavalla missä hän saa on tuotu tähän ei me saamme tästä ne tietyt kriittiset pinnat hävitettyä ja tavallaan koko tämän kainuun porukan sitten mukaan

tämä on ollut ainakin sen vanhusväestön osalta mitä minulle on tullut palautetta kaikista kriittisin juuri tämä terveyspalveluiden menetys tietyllä tavalla ja tähän meidän täytyy vastata

näin varmaan ollaan ja ollaan hyvin pitkällä muutenkin siinä

meillä on nyt se koulupuoli tässä mukana myös ja kuusamo on siinä mukana elikkä tällä tavalla on saatu koko tälle kainuun ja koillismaan puolelle myös koulutuspuolelle tätä vahvuutta

koulupuolellahan meillä ei ole oikeastaan muita negaatioita ollut kuin nämä lukiokysymykset sitten kun alkavat mennä niin pieniksi nämä oppilasmäärät siitä onko kunnilla vai maakunnalla se lakkauttamisoikeus

tästä on väännetty kättä ja kyllä nyt sitten viime maanantaina viimeksi päästiin hyrynsalmen lukion osalta lopultakin yhteisymmärrykseen ja kuntakaan ei sitä sitten vastustanut

hyvää on ollut tämä että palveluketjut ovat toimineet ja se johtuu siitä että kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito ovat saman hallinnon alla

jos joku sairastuu vanhus vaikka niin se ketju toimii sillä tavalla että hän on heti erikoissairaanhoidossa saman päivän aikana

mutta minä nyt uskallan tässä sen väittää että jos sosiaali ja terveyspuolen valtionosuus olisi mennyt suoraan järjestäjälle kuntayhtymälle niin todennäköisesti kuntaliitoksia olisi tullut enemmän

arvoisa puhemies

mutta kun siitä on jäänyt tietty prosentti kunnille tämän päivähoidon lisäksi niin he ovat tällä pystyneet pitämään talouttaan tietyllä tavalla paremmalla tasolla

kysyn ministeriltä

olen valtiovarainministeriön kainuun hallintokokeilun seurantaryhmässä ja me hyvin pitkään mietimme erilaisia malleja millä tavalla voitaisiin edetä ja teimme siitä esityksenkin että silloin kun toimitaan niin sanotusti maakunnan alueella olisi niin sanottu maakuntayhtymämalli ja sitten missä ei maakunnan tehtäviä ole olisi aluekuntayhtymämalli

arvoisa puhemies

niin kuin täällä on todettu valvonta on pettänyt euroalueen taloudenhoidon suhteen ja ed

arvoisa puhemies

minusta edustaja kääriäisen puheenvuoro oli hyvin rakentava ja sillä tavalla näen että keskusta on oikealla linjalla vaikka puhuu hyvin vahvasti keskittämisestä

arvoisa puhemies

elikkä se on tärkeää juuri tässä tilanteessa kun tarvitaan osaajia sille alueelle

kuten ed

arvoisa puhemies

sitten tämmöinen kysymys

kun ainakin meillä on semmoinen tieto että venäjän suurlähetystö suunnittelee tällä hetkellä toimiston avaamista pohjois suomeen ihan tarkkaan ottaen en tiedä minne päin niin onko tässä asiassa minkään näköistä perää ja onko tästä käyty keskusteluja

arvoisa puhemies

rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain uudistamisella pantaisiin täytäntöön eun iii rautatiepakettiin kuuluva niin sanottu veturinkuljettajadirektiivi

samoin lailla ja lain nojalla annettavilla asetuksilla sekä liikenteen turvallisuusviraston määräyksillä pantaisiin täytäntöön kelpoisuusvaatimusten osalta euroopan yhteisöjen komission päätös euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä

veturinkuljettajadirektiivin tavoitteena on helpottaa liikkuvan kaluston kuljettajien liikkuvuutta eu jäsenvaltioiden välillä ja myös rautatieyritysten välillä

direktiivillä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset jotka hakijan on täytettävä saadakseen lupakirjan ja yhdenmukaistetun lisätodistuksen

omakohtaiset kokemukset ovat että kun tulivat yksityiset urakoitsijat operoimaan turvalaitteita niin sattui erittäin paljon läheltä piti tilanteita joissa oli ihmishenkien menetyksestä kysymys

näissä tehtävissä toimiessaan hänen tulisi täyttää tämän tehtäväkokonaisuuden kelpoisuusvaatimukset

ihan näin käytännön tasolla oikeastaan hyvä esimerkki tästä mitenkä vartijoista koulutetuille järjestyksenvalvojille voidaan antaa lisää valtuuksia löytyy tuosta helsingin rautatieasemalta

kun siellä on vartijahenkilöitä niin heillä ei ole oikeutta poistaa esimerkiksi sieltä aseman sisältä ylimääräisiä henkilöitä ja varsinkin jos nämä aiheuttavat häiriötä mutta eivät käy kenenkään käsiksi niin vartijoita he eivät tottele he tietävät sen että vartijoilla ei riitä oikeudet

tässä kohdassa luetelluista rikosnimikkeistä tulee poistaa törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista koskeva rikosnimike

törkeäksi liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi voidaan tieliikenteessä katsoa ylinopeus joka ei tekona ole sellainen että se vaatisi rautatieviranomaisen kontrollitoimia koska poliisi ja oikeuslaitos huolehtivat tästä

tässä on monta kertaa nähnyt sen esimerkin että vartijoita ei uskota mutta poliisi tulee paikallisilla nähtiin karhunen tietä tavallisilla erilaista oikea ja kun poliisit tulevat paikalle niin silloin he lähtevät karkuun he tietävät että poliisilla on nyt

nyt vahvistetaan tässä nimenomaisessa laissa nimenomaan näitten vartijoitten oikeutta toimia

ratahallintokeskuksen ja rautatieviraston päätöksillä myönnetyt terveydentilavaatimuksia koskevat erivapaudet säilyvät voimassa sellaisinaan

käsiteltävänä olevassa energiaratkaisussa on kysymys siitä miten turvataan riittävä energian ja sähköntuotanto miten saavutetaan sovitut uusiutuvan energian tuotantotavoitteet ja miten voidaan edistää energiatehokkuutta ja säästöjä

arvoisa puhemies